ei kahta ilman kolmatta eikä ulkopolitiikkaa ilman venäjää

minkälaisia tiivistämismahdollisuuksia ministeri näkee että voitaisiin tehdä jotta tehoa saataisiin lisää ja tällainen liiallinen hajonta saadaan poistetuksi

valiokunta toivoo että siviilikriisinhallinnan rahoitustaso olisi nyt saatu pysyvästi nousevalle käyrälle mutta on toki tietoinen siitä että osallistumistason kohottaminen edellyttää kotimaisten valmiuksien määrätietoista kehittämistä jotta muun muassa koulutetun henkilöstön saatavuus voidaan varmistaa

niitä oli useita kymmeniä

kysyn ympäristöministeriltä onko meillä kapasiteettia käsitellä ympäristön kannalta nämä hankkeet riittävällä perusteellisuudella koska talvivaara varmaan haki myöskin ympäristölupaa aikanaan ja siinä jäljet hieman pelottavat

maailmantalouden kriisi ei todellakaan ole suomen syytä ja odotin että te pääministeri olisitte hieman valaissut vielä suomen toimintaa kansainvälisissä yhteisöissä finanssi ja pankkipelurien saattamiseksi kuriin ja järjestykseen tulevaisuudessa jotta tällaista kriisiä ei kohdata uudelleen

tähän vastaukseen liittyen kysyn siitä että kun on käynyt selvästi ilmi että jos poliiseja sijoitetaan kansainvälisiin pääkaupunkeihin joista myönnetään viisumeja suomelle niin tällä tavalla voidaan aiheuttaa suuria säästöjä suomelle kun pystytään estämään etukäteen tämä terrorismi ja tänne sanotaan epätoivottavien ainesten tulo

osallistuin tässä pari viikkoa sitten erääseen seminaariin jossa huippuasiantuntijat totesivat että suomi ei tule saavuttamaan metso ohjelman tavoitteita

sinänsä on hyvä että suomeen tulee kaivosteollisuutta mutta emme voi ajatella että useiden kymmenien kilometrien alueella tapahtuu saastumista näitten kaivosten seurauksena

mitä tulee sitten näihin puheenvuoroihin ja ajatuksiin tämän kertomuksen käsittelyn kehittämisestä niin kannatan sitä että eduskunnassa pohditaan perusteellisesti mikä olisi tarkoituksenmukaisinta tulevaisuudessa

pyydän edustajia rauhoittumaan ja siirtymään paikoilleen

tiedän että suomi on ollut aktiivinen eun puitteissa ja myöskin laajemmissa yhteyksissä ja toivon koska muun muassa yhdysvaltain uusi suurlähettiläs on todennut että suomi painii kansainvälisissä yhteyksissä itseään raskaammassa sarjassa että nyt valaisette millä tavalla jatkossa vielä lähiviikkoina aiotte hoitaa tätä asiaa koska me emme halua uutta tällaista pankkikriisiä vaan kaikki pelurit maailmassa on saatava kuriin

nimittäin olen samaa mieltä hänen kanssaan siitä että tähän rauhanvälitystoimintaan meidän tulee jatkossa kiinnittää vielä enemmän huomiota

samoin metsälaki on tulossa ja metsälain osalta on jopa ympäristöministeriö ilmoittanut eriävän mielipiteensä puhumattakaan luonnonsuojelujärjestöistä

kysynkin

onko riittävät resurssit poliisivoimilla estää kansainvälinen terrorismi ja sen landaus tänne suomeen siten että pääkaupungeissa voidaan ja ulkomailla voidaan jo nämä terroristit ja heidän tulonsa tänne estää

olipa kyse sitten tästä ministeri grahn laasosen aikataulusta tai sitten ministeri niinistön aikataulusta niin kaikissa pyritään pääsääntöisesti siihen että kaupat ja järjestelyt tehdään vapaaehtoisesti

jos katsotaan ketkä ylipäätään maailmalla ovat rauhaa välittäneet niin norjalaiset ovat yllättävän paljon löytäneet näitä rauhanvälittäjiä erilaisiin tehtäviin

sitten viimeisenä asiana se että saaristomeri on erittäin saastunut ja muutamassa vuosikymmenessä todella tullut melkein viemärin asemaan

meillä on aika kapea tämä rekrytointipohja

arvoisa puhemies

markkinatalous ei ole kuollut sen sijaan vastuuton markkinatalous on kuollut

meidän tulisi kyllä kiinnittää tähän asiaan huomiota että kartoitettaisiin hieman tätä meidän henkilöstöresurssia jota voitaisiin käyttää näihin merkittäviin tehtäviin koska meidän asemamme kansainvälispoliittisesti on erittäin hyvä siihen

anne

meidän pitäisi ymmärtää se kuinka kova tälli se on jos jossain filippiineillä esimerkiksi missä kuitenkin on kymmeniä miljoonia ihmisiä ja merkittäviä taloudellisia etuja valvottavana tällainen lähetystö suljetaan

laukkasen esille ottama transatlanttinen linkki kehitysyhteistyössä on äärettömän arvokas jos vain sitten todella päästään ihan konkreettisiin yhteistyöprojekteihin riittävästi eun ja yhdysvaltain välillä ottaen huomioon se että eu on suurin kehitysavun antaja maailmassa ja erittäin merkittävä tällä puolella

anne

tähän liittyy hyvin hankalia vastavuoroisuusnäkökohtia mutta myöskin se että näillä alueilla jotka nyt tulevat kielletyiksi on jo ostettu tontteja ja kiinteistöjä

tämä on tosiaan erittäin iso asia joka on nyt käsittelyssä

toivomuksena olisi se että ulkoministeriö nyt jotenkin pyrkisi kitkuttelemaan vähän tällä yhdenkin miljoonan avulla muutamien lähetystöjen ja edustustojen osalta eteenpäin niin että ensi vuonna voitaisiin sitten korjata sitä mikä nyt jää korjaamatta

oma käsitykseni on se että nämä olkiluodon onkalot ovat todennäköisesti maailman vastuullisin tapa sijoittaa tätä ydinjätettä

ja kysymys todellakin kuuluu

millä tavalla nämä asiat hoidetaan ja korvataan

millä tavalla ottaen huomioon maidemme väliset hyvät suhteet tästä informoitiin etukäteen suomalaisia että tällainen päätös tullaan tekemään

tietenkin ydinjäte on aina ydinjätettä mutta tämä suomen ratkaisu näyttää hyvin vastuulliselta ja maailmassa kaikkein parhaalta ainakin toistaiseksi

tämä on myöskin eduskunnan arvovallalle hieman erikoista että jos ulkoasiainvaliokunta vakaasti harkiten esittää jotain sinänsä mitätöntä lisäystä budjettiin niin tämäkään ei sitten tule hyväksytyksi

kerää

on äärettömän tärkeätä että edetään lineaarisesti tätä tavoitetta kohti

mutta haluaisin nyt ministeri rehniltä hyvin selkeän vastauksen siihen kun meillä on fennovoima joka tapauksessa tulossa minkälaista ohjausta te tulette antamaan tässä kysymyksessä koska nyt näyttää hyvin tarkoituksenmukaiselta että todella fennovoiman jätteet sijoitetaan tähän samaan onkaloon

lissabonin sopimus astuu voimaan muutaman viikon kuluttua ja yleisen käsityksen mukaan se johtaa melkoiseen tehostumiseen ulko turvallisuus ja puolustuspolitiikan osalta euroopan unionin puitteissa

tällaista selontekoa ei kuitenkaan saatu

nyt kysyn ministereiltä

tähän pyrkii myöskin euroopan unionin turvallisuusstrategia

an tuloa

nyt te pääministeri olette todennut täällä eduskunnan pöntöstä että suomi on valmis antamaan ja vastaanottamaan apua jos joku maa joutuu hyökkäyksen tai uhan kohteeksi

ruotsin puolustusministeri tolgfors on katsonut asialliseksi jo toisen kerran toistaa että mikäli jotain tämäntapaista tapahtuu lähialueilla niin ruotsi ei ole välinpitämätön

tässä on nyt uuden pohtimisen paikka millä tavalla näihin kysymyksiin suhtaudutaan kun tämä ulko turvallisuus ja puolustuspolitiikka tehostuu ja kysyisin nyt teiltä pääministeri

kiinan

suomesta on lähtenyt kymmeniä henkilöitä irakin ja syyrian alueelle taistelemaan tai muuten olemaan terroristijärjestö isiksen hallitsemilla alueilla

se oli äärettömän ajankohtainen ja tärkeä asia koska kuten kaikki tietävät eullahan on mandaatti neuvotella meidänkin kauppapolitiikastamme kaikkien jäsenten kauppapolitiikasta

suomalaiset asiantuntijat ovat kehittäneet nyt erittäin hienon järjestelmän näitten reititysten parantamiseksi sillä tavalla että jos tällainen öljyalus menee väärään suuntaan niin pystytään ohjaamaan se hyvin nopeasti oikealle reitille ja antamaan jopa vaihtoehtoisia reittejä

tiettävästi värväys edelleenkin jatkuu

herra puhemies

meillä suomalaisilla on kyseenalainen kunnia olla itämeren suurimpia saastuttajia per capita

minusta tuntuu että tässä keskustelussa nyt tahtoo hämärtyä se tosiasia että nyt ollaan tekemässä eurooppaan sellaisia pelisääntöjä jotka olisivat saaneet kyllä olla voimassa jo aikaisin silloin sillä meillä on aikaisemmin

jos suomi ei olisi tässä tilanteessa kantanut vastuutaan ja ollut mukana sopimassa näistä järjestelyistä niin kuka uskoo että tähän maahan tulisi yhtäkään euroopan johtajaa huomenna keskustelemaan meidän hallituksemme edustajan kanssa

tämähän vaikuttaa kovin uudelta asialta mutta todellisuudessa se ei ole niinkään uusi koska suomen ilmavoimat harjoittelee nato maan alueella eli norjan alueella yhdessä ruotsin kanssa

otin tämän asian esille pohjoismaiden ja baltian maiden ulkoasiainvaliokuntien puheenjohtajien kokouksessa koska sain hyvin mielenkiintoista tietoa suomalaisilta asiantuntijoilta

meidän jäänmurtajavalmistajamme ovat kertoneet että jos he pystyvät kilpailemaan yhdysvaltain markkinoilla he voivat rakentaa kolme jäänmurtajaa sillä hinnalla millä amerikkalaiset valmistavat yhden

tässä tapauksen yhteydessä on käynyt ilmi että eri viranomaisten välisessä tiedonkulussa on ollut ongelmia ja suoranaisia virheitäkin

nyt kun tulevat jälleen sulamisvedet tämän talven jälkeen niin jos mitään ei ole tehty tai tehdä itämeren saastuminen jatkuu

silloin meillä ei olisi kreikan eikä irlannin tapauksia vaan silloin olisi ollut riittävät pelisäännöt tarttua jo aikaisemmin näihin ongelmiin jotka nyt vievät meidän euroaluetta vaikeuksiin

ei ensimmäistäkään ei ensimmäistäkään ja on äärettömän tärkeätä että me olemme voineet vaikuttaa siihen systeemiin jota ollaan nyt luomassa

kysyisin että minkälaisiin toimiin nyt aiotaan ryhtyä tämän asian selvittämiseksi jotta vastaisuudessa kun tällaisia varmasti tapahtuu joskus taas näitä sattuu aika usein tiedonkulku olisi sitten täsmällisempää ja selkeämpää

kysymys olisi siitä että tätä harjoitustoimintaa jota jo harjoitetaan naton alueella norjassa harjoitettaisiin vielä sitten islannin alueella

nyt tämä on ollut kai koekäytössä meillä viime aikoina

meillähän on tiedossa että on kymmenkertainen määrä fosforia muun muassa meidän pelloissamme tutkimusten mukaan ja tämä pitäisi nopeasti selvittää voidaanko ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin että nämä valumat pienenevät nopeasti

sen vuoksi kysynkin ministereiltä

tässä on erittäin suuria asioita suomalaisten kannalta ja kun minulla oli mahdollisuus ministeri stubbin kanssa käydä yhdysvalloissa niin toimme näitä vahvasti esille siellä amerikkalaisille kongressimiehille ja virkamiehille

tämähän olisi merkittävä lisä koska jos tämä reititys pystytään saamaan vielä paremmaksi kuin tällä hetkellä se auttaa valtavasti tässä asiassa

ettekö varmista sitä että tässä on kysymys itse asiassa kaikissa näissä yksityiskohdissa siitä että tällä varmistetaan se että ei tapahdu tällaisia kupruja joita kreikka ja irlanti olivat

tällaiseen harjoitustoimintaan taikka sitten tällaiseen tunnistustoimintaan

jos tähän tunnistustoimintaan mennään niin silloin ymmärrykseni mukaan kysymykseen tulevat lainsäädäntöhankkeet myöskin suomessa ja sitähän täytyy tehdä juridisesti ja niin kai tehdäänkin juuri parhaillaan

kun me nyt puhumme siitä mitä tulevaisuudessa pitää eun tehdä niin tämä nyt ensimmäisen prioriteetti lähikuukausien aikana että saadaan tämä viides neuvottelukierros onnistumaan ja suomi pääsee siinä vaikuttamaan omalta kannaltaan tärkeisiin lopputuloksiin

mutta voitteko valottaa hieman myöskin sitä minkälainen on ajattelu tällä hetkellä ruotsissa sillä suomenhan ei tule lähteä tähän harjoitukseen ilman ruotsia

läistöään

suomalaiset metsästäjät ovat kunniallista ja lainkuuliaista väkeä sen me kaikki tiedämme

minkä tyyppisiin uusiin valmisteluihin tämän johdosta on suomessa ajateltu ryhdyttävän

minä uskoisin että tämä ukrainan kriisi on omiaan kannustamaan siihen että euroopan pitää kyllä satsata enemmän näihin ulko ja turvallisuuspolitiikan asioihin ja tähän varautumiseen huoltovarmuuteen ja niin edelleen

siksi on huolestuttavaa että maassamme rehottaa kuitenkin aika laaja salametsästys

tämä valvonta on ollut erittäin puutteellista joten näitä kaikkia rikoksia ei ole voitu selvittää

on tiedossa että saamme törkeän metsästysrikoksen lainsäädännön mikä on hyvä asia mutta jos riittävä valvonta puuttuu niin sekään ei auta

siellä on tämä eteläinen irak sitten on kurdien alue jotka ovat niin sanottuja turvallisia alueita ja kuitenkin sieltäkin tulee tänne turvapaikanhakijoita

mutta tämäntapaisissa asioissa eu on meidänkin intressiemme puolesta kamppaileva

nyt olisi äärettömän tärkeätä että selvitettäisiin täältä turvallisilta alueilta tulevat hakijat niin että heidät voidaan palauttaa koska sillä on myöskin psykologinen merkitys

mitä te aiotte tehdä valvonnan lisäämiseksi

sen vuoksi kun venäjä nyt on hakeutumassa wton jäseneksi wtossa määritellään se minkälaisilla eduilla ja pelisäännöillä pelataan kansainvälisesti wton puitteissa

olisi erittäin tärkeää että tämä saataisiin liikkeelle sen takia juuri että nämä irakilaiset ovat näköjään selvästi suurin ryhmä tänne tulijoista

tässä olisi nyt myöskin ainutlaatuinen mahdollisuus hankkia wton kautta etuja sellaisia etuja jotka nyt puuttuvat ja jotka eivät ole tasapuolisia venäjälle ja suomelle

mäkisalo

ulkoasiainvaliokunnassa on kuultu asiantuntijoita tämän asian osalta ja todettu että suomen puolustamisen kannalta on täysin välttämätöntä että meillä on jalkaväkimiinoja korvaava asetyyppi ja ne ovat nämä rypäleaseet

mutta voimme vain kysyä mikä olisi tilanne jos ei olisi euta tässä tilanteessa

yksi on ollut se että me olemme joka yhteydessä korostaneet sitä että nämä tavoitteet on saavutettava yksimielisesti